arvoisa herra puhemies

meillä on voimassa liikeaikalaki ja jos hallituksen esitys hyväksytään meillä tulee voimaan liikeaikalaki jolla hyvin monella ja käytännössä sekavalla tavalla säätelemme kauppojen aukioloaikoja

mutta kun rajattaisiin hänen tupakointiaan niin että hän ei voi vahingoittaa sitä pientä lasta siinä autossa niin se kuulemma rajoittaa liikaa tämän tupakoitsijan yksilönvapautta

halusin hämmästellä sitä miten tärkeänä pidetään sitä että tätä rekisteriä ei vain käytetä rikosten selvittämiseen ja rikollisten kiinnisaamiseen

amerikan korkein oikeus suomen korkein oikeus monet tuomioistuimet ottavat uusia kantoja asioihin

säätelyn perusteena on tietysti se minkä kokoisia kaupat ovat edelleen se myydäänkö siellä päivittäistavaraa vai myydäänkö muuta tavaraa edelleen se että jos myydään muuta tavaraa niin mitä tavaraa edelleen se onko kauppa maalla vai kaupungissa onko se maan alla vai maan päällä leikataanko siellä tukkaa ei nyt kaupassa mutta siis parturiliikkeessä vai mitataanko siellä ehkä miehen mittoja puvun hankintaa varten

ovatko he paenneet perheittensä luota keränneet itse rahoituksen ja maksaneet ihmissalakuljettajille hengenvaarallisesta matkasta

on tärkeämpää tunnistaa jokin tuntematon onnettomuuden uhri kuin jonkin erittäin törkeän rikoksen raiskauksen murhan tekijä

odotan todellakin ja vetoan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaan ja jäseniin että perustuslakivaliokunta tässä tarkistaa kantansa ja suojelee tätä lasta ja hänen terveyttään enemmän kuin sen tupakoitsijan oikeuksia

kallis sanoi monien käytännöllisten seikkojen ohella jotka täällä on tuotu päivän mittaan keskustelussa esiin myös ideologinen kysymys minulle henkilökohtaisesti

saariselle toteaisin että kyllä talousrikollisuudesta olen usein puhunut ja toiminut sen torjunnan hyväksi

vai olisikohan käynyt niin että näiden lasten perheet ja suvut ovat itse päättäneet erottaa tämän lapsen perheestään päättäneet lähettää tämän lapsen hengenvaaralliselle siis sananmukaisesti hengenvaaralliselle matkalle halki lähi idän tai halki afrikan halki euroopan

en nyt puhu kokoomuksen hattu päässä vaan henkilökohtaisesta kannastani ja minun mielestäni ei ole riittäviä perusteita sille että lainsäätäjä tällaisia asioita säätelee

paljastamatta sen suurempia salaisuuksia voin kertoa että viimeksi tänään kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa puhuin siitä miten tärkeätä on kansainvälisellä yhteistyöllä saattaa veroparatiisit kuriin

arvoisa herra puhemies

muistaakseni tässä salissakin tai tuossa viereisessä salissa joskus joku sanoi että eihän kukaan järkevä ihminen tupakoi autossa jos siellä on pieniä lapsia

pääministeri sanoi

sen vuoksi jos minä saisin päättää kumoaisin koko liikeaikalain mutta se mitä nyt olemme käsittelemässä ja hyväksymässä on sekin mielestäni askel parempaan suuntaan

no ei kukaan järkevä ihminen murhaa eikä raiskaa eikä mitään muutakaan mutta silti me olemme pitäneet tarpeellisena säätää näistä asioista koska on sellaisia vähemmän järkeviä ihmisiä

minun mielestäni tällaisessa sääntelyssä ei ole juurikaan mieltä

sitten on sanottu että tällaista tupakointikieltoa ei pidä säätää koska sitä ei voi valvoa

vaikka kaikki toimeentulotukeen oikeutetut eivät hae toimeentulotukea niin voitaneen lähteä siitä että kaikkein pienituloisimmat lapsiperheet siis kaikkein pienituloisimmat joilla ei ole mitään tuloa hakevat ja saavat toimeentulotukea

täällä on oltu monessa puheenvuorossa hyvin tyytymättömiä hallituksen esitykseen ja herra puhemies myös minä olen tyytymätön hallituksen esitykseen

no kyllä sitä varmaan voi sen verran valvoa kuin nyt voi valvoa esimerkiksi sitä että on turvavyöt käytössä tai ei käytetä kännykkää ajettaessa ja niin edelleen

södermanin ja minun välillä on tällaisen sanoisiko menettelytapakeskustelun ja oikeasta säätämisyhteydestä keskustelun lisäksi myös asiallinen erimielisyys

jos me ajattelemme tätä tilannetta niin nythän on kyse siitä vaikka te ette halua sitä myöntää onko suomen lainsäädäntö tältä osin sellainen että me rohkaisemme ja kannustamme perheitä näin toimimaan onko suomen järjestelmä sellainen että kun lapsen saa hengenvaarallisten vaiheiden jälkeen suomeen niin perhe pääsee käytännössä perässä

kun he ovat toimeentulotuen asiakkaita niin kun he hakevat seuraavan kuukauden toimeentulotukea niin kyllä se etuuskäsittelijä tai mikä mainitun henkilön titteli onkaan siinä toimeentulotukilaskelmassa laskee että lapsilisästä tulee vähemmän kuin edellisessä kuussa tuli

todellakin odotan että perustuslakivaliokunta tarkistaa kantansa ja odotan että sosiaali ja terveysvaliokunta nimenomaan laittaisi sen pykälän jonka tiedän olevan stmssä valmiina jo sieltä vuosien takaa tämän lakiesityksen yhteydessä lausunnolle perustukseen joka perustus ottaa siihen kantaa

söderman ei arvostellut mielipidettäni pelkästään siitä että tämän hahmottelemani rekisterin käyttö törkeiden rikosten selvittämiseen ei kuulu tämän asian yh teyteen vaan hän arvosteli myös itse ajatusta ajatusta siitä että olisi kattava sormenjälkirekisteri jota voitaisiin käyttää ainakin törkeiden rikosten selvittämiseen

ei tarvita lainsäädäntöä jolla näillä edellä mainituilla perusteilla tai muilla perusteilla säädetään milloin kaupat saavat olla auki milloin yrittäjä saa myydä tavaraa milloin kuluttaja saa käydä tavaraa ostamassa ja milloin kaupan alan työntekijät saavat tehdä töitä

jos meidän järjestelmä on sellainen ja kun me tiedämme miten inhimillisen ihmisen yleisesti hän toimi mei jos inhimillisesti ihminen toimii niin ettekö te todella vilpittömästi usko että se kannustaa yhä useampia perheitä toimimaan tällä tavalla

muuten ei varmasti uskalleta asiasta toisin säätää eikä pidäkään uskaltaa koska se on niin ristiriidassa vallitsevan perustuslakivaliokunnan tulkinnan kanssa

ja johtuen ihan tästä toimeentulotukilaskelmasta jossa se erotus korvataan toimeentulotukena tällaisen lapsiperheen toimeentulotuki vastaavasti nousee sen verran kuin mitä se lapsilisä leikkaantuu

emme me säätele vastaavalla tavalla myöskään esimerkiksi tehtaiden tai konttoreiden aukioloaikoja

söderman kun teillä on seuraava puheenvuoro niin toistan tässäkin yhteydessä että en ymmärrä vilpittömästi en ymmärrä miten se uhkaa suomalaisten tai suomessa olevien ulkomaalaisten ihmisoikeuksia jos nyt synnytettävää sormenjälkirekisteriä voitaisiin käyttää myös törkeiden rikosten selvittämiseen

sen sijaan herra puhemies en ymmärtänyt edustaja virtasen ajatusta siitä että jos lapsilisiä ei lainkaan leikata eli tällaisen perheen tulo pysyy täysin ennallaan niin se voisi päästä pois toimeentulotuelta

ettekö te todella usko niin tällainen järjestelmä jossa aina lapsen perässä saa perheen suomeen kannustaa menettelemään näin

no olen tätä asiaa tietysti lobannut ministerin ja hänen avustajansa ja muidenkin kautta mutta nyt hallitus ei kuitenkaan päätynyt tähän lakiesitykseen tätä kohtaa ottamaan

eihän kukaan sillä tule syylliseksi että hänen sormenjälkensä löytyy uhrin vierestä ja rekisteristä nähdään sormenjäljen omistaja

ei siinä ole inhimillisesti ottaen mitään väärää muuta kuin se että haluavatko ne jotka täällä puhuvat siitä että lapset erotetaan perheistään lapset eivät saa elää isänsä lapset eivät saa elää äitinsä kanssa ylläpitää järjestelmää joka tähän rohkaisee ja kannustaa ja haluavatko he lähettää lapset sellaiselle matkalle jotka matkat ovat sananmukaisesti hengenvaarallisia

todellakin meillä on yhteiskunnassa kannustinloukkuja ja monessa tilanteessa ja nimenomaan kaikkein pienituloisimmilla joilla usein samanaikaisesti sosiaalietuudet huononevat kun tulotaso vähän nousee

täytyy kuitenkin ottaa huomioon että olisi varsin poikkeuksellista jos hallituksen esitys olisi suoraan vastoin perustuslakivaliokunnan varsin tuoretta ja yksimielistä kannanottoa

saarisen tavoin korostaa että ihmisen henki on tärkeä ihmisoikeus ihmisten terveys on tärkeä ihmisoikeus ihmisten omaisuus on ihmisoikeus omaisuudensuoja

ja kun aika loppuu niin totean vain että se vaatisi koko toimeentulotukijärjestelmän ajattelemista ihan toisin jotta tästä päästäisiin

arvoisa puhemies

lopuksi edustaja räsänen kysyi miksi hallituspuolueet eivät ota kantaa niihin yksityiskohtiin mitkä hän on nostanut esiin kuten tämän lasten tilanteen

lopuksi arvoisa rouva puhemies sanon vain mikä kaikkein eniten tupakoinnin aloittamisen torjumiseen auttaa ja silloinhan on kyse yleensä nuorista koska eiväthän järkevät ihmiset aikuisina aloita tupakointia

näitä hyveitä uhkaavat rikokset ja rikolliset

se että me vahvistamme viranomaisten mahdollisuuksia torjua rikollisuutta saada rikoksentekijät kiinni parantaa ihmisten ihmisoikeuksien suojaa luonnollisesti silloin jos pysytään rikostorjunnassa järkevyyden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puitteissa

kun tiedän että hallituksella on rahasta pulaa ja tämä tekeillä oleva työmarkkinaratkaisukaan ei julkisen talouden vaikutuksiltaan ole sellainen kuin piti niin esitän taas kerran harkittavaksi että tupakkaverotusta korotetaan paljon enemmän kuin hallitusohjelmaneuvotteluissa sovimme

minä sanon että käytännössä mitkään ajateltavissa olevat resurssilisäykset eivät riitä ellemme nosta tähän rinnalle toista sanaa joka on vetotekijä

ja kuten sanoin en näe ihmisoikeusongelmaa siinä että rekisteristä voitaisiin katsoa törkeästä rikoksesta epäillyn henkilön henkilöllisyys

on selvää ettei tällaisessa tapauksessa viivästymisestä voi aiheutua luvan hakijalle määräajasta johtuvaa oikeuden menetystä

jos suomen turvapaikkapolitiikka on sellainen että kannattaa mieluummin suomeen lähettää näitä yksinäisiä lapsia salakuljettajien mukana sen sijaan että jonnekin muualle tai sen sijaan että niitä ei lähetettäisi ollenkaan niin kyllä sieltä missä on satojatuhansia tai miljoonia pakolaisia riittää näitä niin sanottuja ankkurilapsia

tuollainen sokkikorotus joka esimerkiksi tuplaisi tupakan hinnan varmasti olisi omalta osaltaan estämässä ja vähentämässä sitä että nuoret aloittavat tupakoinnin

södermanin väite siitä että olisin ihmisoikeusasioista puhunut lähinnä pilkallisesti ja jotenkin tässä yhteydessä viitannut että nämä ihmisoikeuskysymykset ovat sellaisia jotka kuuluvat ddr keskusteluun tai jotain tällaista

eli tässä hallintovaliokunnan mietinnössä jonka eduskunta hyväksynee tämä asia noteerataan ja todetaan että jos käytännössä se kolme kuukautta ei voi toimia niin siitä ei voi seurata hakijalle oikeuden menetystä vaan silloin se määräaika pitää voida ylittää

mutta kuten sanottu askel otetaan eteenpäin ja odotan että sosiaali ja terveysvaliokunta alleviivaus sanalla terveys tekee tässäkin asiassa hyvää työtä

jos suomen käsittelyajat ja suomen toimeentulotukinormit ovat sellaisia että kannattaa taloudellisista syistä eu maiden kansalaisten esimerkiksi bulgariasta hakea suomesta turvapaikkaa tai dublin tapausten tulla suomeen hakemaan turvapaikkaa sen takia että aikaa kuluu ja toimeentulotuki toimii niin silloin mitkään resurssit eivät käytännössä riitä

aivan lopuksi sanon että kaikki ne ajatukset jotka on esitetty pakolaiskiintiön nostamisesta ja hädänalaisimpien ihmisten ottamisesta suoraan pakolaisleireiltä suomeen mitä edustaja yanar esimerkiksi toi esiin ovat hyviä ja kannatettavia

jos olen puhunut ihmisoikeuksista ja ddrstä aikanaan samassa yhteydessä olen puhunut siitä nimenomaan siinä mielessä että itä saksassa ei noudatettu ihmisoikeuksia

päinvastoin siellä törkeästi erittäin törkeästi koko ajan koko valtion olemassaolon ajan rikottiin ihmisoikeuksia riistettiin ihmisiltä alkeellisimmatkin vapaudet ja oikeudet

herra puhemies

sanoin että tämä järjestely jota ehdotan eli että liikeaikalaki kumottaisiin ja kauppojen aukiolokäytännöt muodostuisivat käytännössä kysynnän perusteella ei selkeyttäisi ed

esitin tätä sen uhalla että sain siitä taas neuvostovastaisen leiman otsaan joka siihen aikaan oli pahin poltinmerkki mikä politiikassa voitiin kehenkään lyödä

söderman pidän arvossa teidän työtänne ihmisoikeuksien puolesta ja uskon ja tiedän että olette tehnyt sitä vilpittömästi mutta teidän ei ole syytä arvioida että oma suhtautumiseni ihmisoikeuksiin olisi jotenkin pilkkaavaa

pulliainen kauhistelee tällaista vapautta kauhistelee tällaista kuluttajien oikeutta käytöksellään ja käyttäytymisellään vaikuttaa kauppojen aukioloaikoihin mutta minun mielestäni tällainen vapaus tässä asiassa kuluttajien päätösten kunnioittaminen tässä asiassa on täysin paikallaan

eikä teidän ole syytä epäillä sitä ettenkö aina olisi toiminut totalitarismia vastaan oli se totalitarismi sitten natseista lähtevää tai kommunisteista lähtevää

pulliaisen ei kannattaisi niin kauheasti kauhistella aina kun olen äänessä vaan mieluummin kuunnella mitä sanon ja ehkä tarvittaessa joskus jopa tarkistaa omia luutuneita kantojaan

jos se bisnes tuolla aukioloajalla ei kannata niin kyllä se yrittäjä varmasti jos haluaa yrittäjänä jatkaa pitää kauppaansa auki vähän muinakin aikoina

edustaja merelle vastaan että lainsäädännössä usein on tilanteita joissa voimme tehdä jotain mutta emme valitettavasti voi tehdä välttämättä sen enempää

mutta ei tämä edustaja meren ajatus täysin mahdoton mielestäni ole vaikka toki tiedän siihen liittyvät kotirauhaa koskevat näkökohdat

me olemme katsoneet voivamme kotona tapahtuvaa parisuhdeväkivaltaa säännellä ja tehdä siitä yleisen syytteen alaisen rikoksen muistaakseni ilman että kotirauha on sinänsä ollut esteenä

kähköselle vastaan että en tietysti kiistä rahan merkitystä ja jos sitä on todella riittävästi yleensä sitä ei mihinkään ole riittävästi niin kuin itse tiedämme niin totta kai rahalla voidaan nopeuttaa näitä käsittelyjä

että jos edustaja meri esittää että tupakointi myös kotona pienen lapsen läsnä ollessa kiellettäisiin niin kyllä minä sellaista kieltoa voisin kannattaa ja silloin se perustuisi siihen että tämä on rinnastettavissa pahoinpitelyyn

arvoisa rouva puhemies

esimerkiksi jos somaliasta kannattaa lapsi antaa ihmissalakuljettajille jotka tuovat hänet suomeen ja sen jälkeen kun lapsi on täällä suomessa häntä ei palautetakaan hänen äitinsä ja isänsä ja sukunsa hoiviin sinne somaliaan vaan se perhe ja hyvin laaja perhe pääseekin sieltä somaliasta tulemaan suomeen ja perhe yhdistetään tänne suomeen niin ei siinä mikään raha eikä käsittelyaikojen lyhentäminen tätä asiaa korjaa vaan tässä asiaa korjaa se että säädökset muutetaan sellaisiksi että tämä lapsi palautetaan somaliaan perheensä luokse ja se on varmasti lasten etu koska sen jälkeen niitä ei enää myydä näille ihmissalakuljettajille suomeen tuotavaksi

arvoisat suomen kansan edustajat

mustajärvelle totean että vastauksena ed

heinäluoman puheisiin joissa hän oli huolissaan maahanmuuttajista jotka tekevät suomessa työtä totesin että en ole niinkään huolissani niistä maahanmuuttajista jotka tekevät suomessa työtä vaan niistä maahanmuuttajista jotka eivät tee suomessa työtä

ja perustelen tätä sillä että kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta pitää olla olemassa työpaikka pitää tehdä työtä elättää itsensä perheensä

päinvastoin näen että tällainen työnteko ja yrittäjyys tukevat suomen taloutta ja talouden kasvua

ongelma on se että meidän pitää pystyä huolehtimaan siitä että suomessa tehdään työtä suomalaisilla työehdoilla ja suomessa maksetaan sellaiset verot kaikki maksavat yrittäjät työntekijät ja muut joita suomen laki edellyttää

sen sijaan olen kyllä huolissani niistä maahanmuuttajista jotka eivät tee työtä

meillä on erittäin paljon suomessa turvapaikanhakijoita jotka ovat saaneet oleskeluluvan ja joiden työllistyminen valitettavasti on ollut hyvin huonoa

esimerkiksi somalialaisista maahanmuuttajista jotka ovat siis humanitäärisen maahanmuuton perusteella suomeen voineet jäädä valitettavan moni on ilman työtä

mustajärvi ajattelette mikä suomalaisissa herättää rasismia tai ainakin muukalaisvieroksuntaa sekö että esimerkiksi itäkeskuksessa kävelevä suomalainen näkee tumman miehen siis ulkomaalaissyntyisen miehen olevan siellä töissä ja metropysäkin lattioita siivoavan siellä vai sekö että hän näkee työikäisten miesten notkuvan itäkeskuksen käytävillä ilman että heillä on töitä niin minun mielestäni on aivan selvää että valitettavaa maahanmuuton ja ulkomaalaisuuden vastaisuutta herättää juuri se ja voin sanoa tämän että olen omakohtaisesti monta kertaa ollut kuuntelemassa näitä ihmisten palautteita itäkeskuksessa että monet ovat ilman työtä käyttävät aikansa kauppakeskuksissa asemilla missä käyttävätkin kun työtä ei ole ja samanaikaisesti he ja heidän perheensä elätetään suomalaisen sosiaaliturvan tuella

arhinmäki sanoi että hän ei kauhistele minun puheenvuorojani niin kuin ed

pulliainen

sen sijaan siinä oli monia epäonnistuneita ja virheellisiä käsityksiä asioista antavia kohtia

arhinmäki mistä te olette saanut sellaisen käsityksen että jos liikeaikalaki kumottaisiin niin samalla kumottaisiin koko työehtosopimuslainsäädäntö ja kumottaisiin liikealan ammattiliiton ja työntekijöiden järjestäytymis ja neuvotteluoikeus mitä tulee työaikoihin ja työstä maksettaviin korvauksiin

te ed

nämä herättävät ihmisissä vieroksuntaa ei se että he näkevät ahkeria esimerkiksi afrikkalaisperäisiä ihmisiä siivous ja muissa töissä vaikkapa itäkeskuksessa

eli työntekijöiden työaika on aivan oma asiansa ja kauppojen aukioloaika on toinen oma asiansa

en ole esittänyt sitä että työaikalaki kumotaan työehtosopimuslaki kumotaan palvelualan järjestäytymisoikeus ja neuvotteluoikeus kumotaan

ministeri thors teille haluan vastata ottamalla esille vain pari mielestäni tällä hetkellä polttavimpiin kuuluvaa ongelmaa meidän maahanmuuttopolitiikassamme

mitä sitten tulee pienyrittäjiin sanoitte että liikeaikalain kumoaminen johtaisi siihen että näin ymmärsin pienyrittäjät häviäisivät markkinoilta kun suuret ketjut ja kaupat jyräisivät

jo kauan sitten sanoin tässä samassa salissa että me olemme todellisia hyväntahtoisia hölmöjä etten sanoisi vielä rajummin leniniä mukaillen hyödyllisiä idiootteja kun me ylläpidämme sellaista järjestelmää jossa toisesta eu maasta suomeen voi tulla hakea turvapaikkaa odottaa viikkoja että turvapaikkahakemus käsitellään ja eu säädösten mukaan vielä odottaa muutenkin maassa

arhinmäki teidän näkemyksenne siitä että yrittäjät ovat ne jotka tässä ovat maksumiehinä ja kärsivät jos liikeaikalaki kumotaan ei saa tukea ainakaan minun tietojeni mukaan ruotsista

ja tältä ajalta me luonnollisesti ilmeisesti toisin kuin mikään muu eu maa maksamme toimeentulotukea maksamme majoituksen ja maksamme tietysti myös tarpeellisen ja kiireellisen terveydenhoidon

eu on taloudellinen yhteisö ja yhteistyötä tehdään ja me julmistelemme kreikalle ja muille maille jotka eivät sopeudu yhteiseen talouspolitiikkaan josta yhteisen valuutan puitteissa on sovittu siis tietysti talouden reunaehdoista

siellä on täysin vapaa aukioloaikamahdollisuus ja sikäli kuin minä tiedän se on johtanut siihen että siellä on erittäin paljon pieniä yrittäjävetoisia kauppoja jotka ovat tämmöisiä talojen kivijalassa tietyllä tavalla toimivia pieniä elintarvike ja muita kauppoja ja uskon että myös suomessa monet pienet yrittäjävetoiset kaupat tulisivat pärjäämään erinomaisen hyvin jos kumottaisiin liikeaikalaki

arvoisa puhemies

eu on myös arvoyhteisö ja meidän pitäisi julmistella paljon enemmän niille maille jotka eivät pidä omista vähemmistöistään kunnolla huolta

käsittelyssä on hallituksen esitys jolla täydennetään täällä eduskunnassa jo olevaa hallituksen esitystä tupakkalain uudistamiseksi

en hyväksy tätä ajattelua että jos nyt syntyvää rekisteriä myöhemmin säädettävällä lailla voitaisiin käyttää myös rikosten ainakin törkeimpien rikosten selvittämiseen niin se jotenkin pitäisi sisällään ajatuksen tai olettamuksen siitä että kaikkia suomalaisia näin ollen pidettäisiin rikollisina tai potentiaalisina rikollisina

tässä tapauksessa puhutaan vaikka bulgariasta ja romaniasta

meidän pitäisi tällä tavoin ennalta ehkäistä turvapaikanhakijoiden tuleminen näistä maista mutta myös sillä tavoin että suomessa me emme maksaisi erikseen taloudellista kompensaatiota siitä että he ovat suomeen tulleet ja hakevat täältä turvapaikkaa

jo tuon lain lähetekeskustelussa kiinnitin huomiota siihen että hallituksen esityksestä puuttui säädös siitä että autossa ei saa tupakoida jos siellä on lapsia

meillä on itse asiassa tänäkin päivänä sellaisia pieniä kauppoja paljon jotka todellakin ovat auki hyvin laajasti ja pärjäävät hyvin

en usko että vastaavalla tavalla kaikki kaupat olisivat vaikka vapaus olisi samalla tavalla auki

nyt hallitus tällä täydentävällä esityksellään korjaa tämän puutteen tuossa alkuperäisessä esityksessään ja hyvä niin

me teemme nyt rekisterin laajasti ja meillä on ihmisten sormenjäljet sitten rekisterissä ja mielestäni on järkevää tarkoituksenmukaista myöhemmin lainsäädäntöä kehittää niin että tätä olemassa olevaa rekisteriä johon liittyy tietosuojaongelmia mutta se ei liity tähän kysymykseen voitaisiin käyttää myös rikosten selvitykseen

en hetkeäkään epäile etteikö sosiaali ja terveysvaliokunta toivottaisi tätä täydentävää esitystä tervetulleeksi

tällä suojellaan lapsia lasten terveyttä

jo tänä päivänä kunnat ovat epäilleet että tämä ratkaisu johon me olemme päätymässä ja hyvä että päästäisiin edes siihen mahdollisimman pian ei todellisuudessa ongelmaa ratkaise

pulliainen esitti aikaisemmin sellaisen ajatuksen että jos liikeaikalaki kumottaisiin ja kaupat voisivat olla vapaasti auki ne olisivat auki vain neljänä tuntina vuorokaudessa

jopa yhden savukkeen polttaminen autossa nostaa tupakansavupitoisuudet samalle tai korkeammalle tasolle kuin se on savuisimmissa ravintoloissa tai baareissa

tämä haarukka teidän arvioissanne osoittaa että totta kai jos liikeaikalaki kumottaisiin niin tässä suhteessa syntyisi laajempi va paus ja se johtaisi erilaisiin aukioloaikoihin erilaisten tarpeiden ja erilaisten tilanteiden mukaan erilaisten liikkeiden kohdalla